toimivallan ylityksestä on ehkä vähän vaikea puhua

samalla hallitus kuitenkin jatkuvasti seuraa tarkkaan taloustilanteen kehitystä ja hallitus on valmis reagoimaan tilanteen muuttuessa aivan kuten eduskunta on edellyttänyt

ihmiset ovat olleet oikeutetusti huolissaan siitä pääseekö tulevaisuudessa lääkärille ja miten sosiaali ja terveystoimen ylipäätään käy

vielä yksikään suomalaispankki ei ole näitä instrumentteja ottanut käyttöönsä

erityisen arvokkaana keskustan eduskuntaryhmä pitää sitä että suomi on saanut laajennettua näiden vuosien aikana kahdenvälistä yhteistyöverkkoaan uusiin maihin kuten saksaan hollantiin ja baltian maihin

siksi se yleisohje ainakin keskustan eduskuntaryhmän suunnalta hallitukselle on se että nyt pitää sallia lisää vapautta

normaalia kevään lisäbudjettia me aiensimme tammikuulle juuri sen takia että saamme tehtyä elvytystoimia jotka sitten vähitellen alkavat kentällä näkyä lapionjälkinä ensi syksynä ettemme ole myöhässä

hallitus linjaa tänä vuonna tulevaisuusselonteossa myös pitkän aikavälin energia ja ilmastopolitiikkaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista

valtiovarainministeriön eilen julkistaman ennusteen mukaan kuluvan vuoden puolivälin paikkeilla eli nyt ollaan suhdannekuopan pohjalla

käsillä on valtavan suuri ratkaisu jonka monet yksityiskohdat luonnollisesti kansalaisia puhuttavat mutta silloin on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen mitä tällä voidaan saavuttaa

tämä on ollut määräaikainen väliaikainen toimenpide josta luonnollisesti tullaan takaisin

tämän sosiaalitupon ylivoimaisesti suurin asia on tämä järjestely jossa kelamaksu poistetaan työnantajilta ja myös kuntatyönantajilta tehdään sillä tilaa työeläkemaksujen korottamiselle ja sillä turvataan suomalaisten työeläkkeiden rahoitus pitkällä aikajänteellä

tässä alkuvaiheessa hallitukselle täydet pisteet siitä että se on lähestynyt tätä asiaa tällä vakavuudella ja antanut nyt pääministerin ilmoituksen mitä tärkeimmästä teemasta

arvoisa puhemies

kustannusten nousukierre on katkaistava

nyt pitää kyllä kysyä lisätäänkö sitä ostovoimaa vai eikö lisätä mutta hallituksen toimilla nimenomaan tässä tilanteessa lisätään ostovoimaa

komissio julkistaa tänään tiedonannon talouspolitiikan koordinaatiosta

vaikka lievä käänne parempaan näyttäisi jo tapahtuvan lähikuukausina on vuosikeskiarvona ensi vuoden talouskasvu vielä olematonta

maailmantalouden kriisi heijastui myös huomenna esiteltävään ulko ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon

nyt keskustelua käydään siitä että tätä palvelussopimuksissa olevaa päivämäärää nyt ei ollut meillä tiedossa ja tässä suhteessa tietokatkos ansiosta syntynyt ensi vaiheessa joudumme hivenen poikeuksellisen

on ollut esillä myös ajatus että puoluetukea ja jäsenmaksuja lukuun ottamatta kaikki ulkopuolinen taloudellinen tuki puolueilta kiellettäisiin

tietysti ymmärrän että opposition kanssa on erimielisyyttä siitä mikä pitäisi näiden eri toimien mitoitus olla ehkä kohdennuksestakin ollaan eri mieltä mutta sitä kritiikkiä emme ota vastaan että olisimme tässä jälkijunassa

kaikki puolueet ovat tässä työssä olleet mukana ja huoli on noussut siitä kykenemmekö me suomessa ylipäätään tekemään tällaisia suuria päätöksiä

nimi taisteluosasto battlegroup on tarpeettoman sotaisa tälle kriisinhallintaan tarkoitetulle joukkokokoonpanolle vaikkakin se kuten ministeri kuvasi kuvaa sitä että joukko on kykenevä itsenäiseen toimintaan

lisäksi konepajoilla on mahdollisuus luoda viherkaulustyöpaikkoja energialaitteiden vientiin

pyytäisin oikeastaan pääministeriä arvioimaan sitä minkälaisella aikajänteellä tämä antaisi mahdollisuuksia saavuttaa esimerkiksi ruotsin ja saksan kilpailukyky yksikkötyökustannuksissa

hallitus linjasi joulun alla kantansa eun lissabonin sopimuksen toimeenpanon kannalta tärkeisiin kysymyksiin

tätä ja ensi vuotta kokonaisuutena tarkastellen voi kasvuarvion sanoa pysyneen jotakuinkin muuttumattomana keväiseen ennusteeseen verrattuna

eun itämeri strategiaan liittyen meillä on se tavoite kun siinä on muistaakseni viisitoista tällaista erilaista toimintasektoria joissa pitää toimia että suomi tavoittelee ehkä jopa kolmen lohkon koordinointi ja vetovastuuta joista yksi tulisi muistaakseni olemaan rehevöitymiseen liittyvät kysymykset

hallitus ottaa myös huomioon sen että sotilaallisen voiman käyttö poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi on edelleen mahdollista

se sinällään tekisi järjestelmän erittäin selkeäksi joskin johtaisi paineisiin nostaa puoluetukea ja lisäisi vaatimuksia kunnallisen puoluetuen käyttöönottamiseksi koska puolueiden paikallistason toimintaan eivät puoluetukivarat yleensä riitä

nyt on pystytty

tämä on ylivoimaisesti isoin osa tätä sosiaalitupoa ja toivon kyllä hartaasti että vaikka tämä on valtava päätös maksaa erittäin paljon yhteiskunnalle niin tässä voisi olla koko eduskunta mukana jos kerran olemme sosiaalitupon kannattajia niin kuin hallitus on

se kuvasi hyvin haastettamme mutta myös sitä otetta jolla hallitus lähestyy meidän ongelmiamme

varoituksista piittaamattoman holtittoman taloudenpidon on johdettava uskottaviin tuntuviin sanktioihin

ministeri taxellin johtaman komitean on määrä antaa näinä päivinä esityksensä perustuslain muuttamiseksi ja hallitus tulee antamaan esityksen perustuslain uudistamisesta vielä tämän vuoden aikana

maailmassa jossa elämme vaikuttaa termodynamiikan toinen peruslaki joka sanoo että epäjärjestys maailmassa kasvaa vääjäämättä

l ne

yhtä hyvin voidaan sanoa että yhteiskunnan kokonaisetua toteuttavat energiansäästö energiatehokkuus ja uusiutuvan energian velvoitepaketti

kun osa tämän kilpailukyvyn rahoittamispaketista rahoitetaan palkansaajien maksujen korottamisella niin onhan niin että nämä maksujen korotukset eivät tule eläkeläisten maksettavaksi

maailmantaloudessa on havaittavissa vakiintumisen merkkejä

olemme monelta osin samassa tilanteessa kuin viime keväänä jolloinka hallitus työskentelynsä aloitti ja voidaan kysyä onko jokin muuttunut sen jälkeen

toivoisin että paineista kaikki nyt vastaus painiketta jotka ovat paikalla niin siitä tulee pöytäkirja läsnäolomerkintä

asiantuntijat ovat todenneet että nykyiset toimet eivät riitä

arvoisa puhemies

tämän vuosisadan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on saada ilmastonmuutos hallintaan sekä luonto ja ihminen kestävään tasapainoon

arvoisa puhemies

toisaalta esityksen toteuttaminen johtaisi siihen että ehdokkaan oma varallisuus vaikuttaisi suuresti vaalikampanjan mainosmäärään ja yhä useammat ehdokkaat olisivat riippuvaisia median kautta saatavasta ilmaisesta julkisuudesta

viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa tapahtunut tuotannon jyrkkä ja laaja alainen pudotusjakso lienee vähitellen päättymässä mutta tuotannon tasot säilyvät vielä tämän vuoden matalina

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että tällä ratkaisulla voidaan kehittää sosiaali ja terveyspalveluja koko suomessa sekä turvata ihmisten lähipalvelut että säästää veronmaksajien rahoja ja saada kustannukset kuriin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toisin sanoen täysin päästötöntä yhteiskuntaa ei ole ellei tuo yhteiskunta toimi sataprosenttisesti aurinkoenergialla tai uusiutuvalla energialla

ulkopolitiikan tehtävähän on viime kädessä toteuttaa sitä että meillä on mahdollisuus elää tehdä töitä kasvattaa lapsia rauhassa ja pelkäämättä